kuitenkin oikeusasiamiehen mukaan palvelun saatavuudessa ja resursoinnissa on yhä ongelmia ja tilanne vaihtelee kunnittain

myös kuntien sosiaalitoimen tarjoama sosiaalinen luototus voi olla merkittävä työkalu ylivelkaantumiskierteen katkaisemisessa ja olisi tärkeää että kaikki kunnat käyttäisivät tätä työkalua henkilöiden ylivelkaantumisen ja kulutusluottokierteiden katkaisemisen apuna

kela on muuttanut käytäntöjään siten että liikaa maksettuja sosiaalitukia ei voi enää maksaa takaisin osamaksulla maksusuunnitelman perusteella

kuitenkin moni ihminen haluaa tehdä kaikkensa jotta luottotiedot säilyvät

kelan tulisi tarkistaa linjansa ja antaa ihmisille mahdollisuus valita maksavatko he saatavansa entiseen malliin takaisin osamaksulla vai ulosoton kautta

myös yhteiskunnan kannalta olisi usein parasta että asiat voitaisiin hoitaa niin ettei ihminen joutuisi menettämään luottotietojaan ja joutuisi ulosottoon

tähän on toki varmaan monia syitä mutta toivottavasti viranomaisten omilla toimilla näiden maksuhäiriömerkintöjen syntymistä ei ainakaan edistettäisi

toivonkin että sekä kansanedustajat ministerit oikeusasiamies että tietysti kela kiinnittäisivät huomiota asiaan ja toimisivat niin että linjaa voitaisiin tarkastella

haluaisin lisäksi sanoa edustaja zyskowiczille että olen kanssanne kerrankin samaa mieltä siitä asiasta että on suuri yhdenvertaisuusongelma mielestäni tämä naisten ja miesten eriarvoisuus asevelvollisuuden suhteen

joo mutta toit esille sen että se on ainakin isompi ongelma kuin tämä urheilijoiden erillinen kohtelu ja olen täsmälleen samaa mieltä

minä henkilökohtaisesti en näe mitään perusteita tälle räikeälle sukupuolten väliselle epätasa arvolle joka mielestäni syrjii miehiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kerhomaksujen korotus on asetettava osaksi kokonaisuutta osaksi näitä kaikkia lapsiperheitä koskevia säästöjä joita muita ovat muun muassa lapsilisien indeksien korotukset varhaiskasvatus maksujen nosto ja varhaiskasvatuksen laadun heikentäminen ja kerhomaksujen korotukset

on ongelma jos näitä eri säästöjä ja muutoksia ei arvioida yhdessä jos niiden yhteisvaikutuksia lapsiperheisiin varhaiskasvatukseen ei arvioida kokonaisuutena

tämä kerhomaksujen kaksinkertaistaminen näin suuri kertakorotus on kohtuuton kerralla tehtäväksi

tällöin esitys olisi myös sisältänyt nollamaksuluokan ja kaikki ihmiset ja lapsiperheet kunnista riippumatta olisivat samassa asemassa

osa perii jo nyt enemmän osa perii vähemmän mutta tämä haarukka tulee entisestään kasvamaan ja lapsiperheet tulevat olemaan entistä enemmän eriarvoisessa asemassa kotikuntansa perusteella

maksujen kaksinkertaistamisen onnettomana sivuvaikutuksena saattaa olla se että osa pienistä koululaisista jää sitten lopulta ilman ap ja ip toimintaa

se olisi erittäin surkeaa koska lapsilla usein on kuitenkin siihen selkeä tarve

on hyvä että kuntia velvoitetaan pienituloisuuden perusteella alentamaan maksuja mutta olen huolissani siitä miten tätä sovelletaan

kaikista näistä ongelmista johtuen vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa lakiesityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies

mitä toimia ensi vuonna on suunniteltu harmaan talouden torjumiseksi ja verovuotojen tukkimiseksi erityisesti näiden isojen kalojen osalta

onko suunnitelmissa tehdä kotouttamisjärjestelmään ihan jotain isompaakin remonttia

arvoisa puhemies

jo nyt käytännöt ovat monin paikoin niin tiukkoja että prosessi on monille käytännössä jo nyt mahdoton etäisyyksien kustannusten tai asiakirjojen saantivaikeuksien vuoksi

perheenyhdistämiset ovat tarjonneet laillisen maahantulon väylän erityisesti naisille ja lapsille eli heikossa asemassa oleville ihmisille joilla ei ole ollut mahdollisuutta lähteä hengenvaaralliselle matkalle eurooppaan

on ymmärrettävää kysyä miksi suomeen on tullut niin paljon miespuolisia turvapaikanhakijoita ja miksi suomeen ei tullut enemmän heikommassa asemassa olevia naisia tai lapsia

näitä kysymyksiä on esitetty paljon ja onkin ristiriitaista että nyt halutaan sulkea naisten ja lasten tie turvaan

jos perheenjäsen on saanut oleskeluluvan suomesta kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella on hyvin todennäköistä että muut perheenjäsenet olisivat samaan oikeutettuja jos pääsisivät sitä hakemaan

on ristiriitaista että toisaalta vaaditaan maahanmuuton saamista hallintaan ja ihmissalakuljetuksen lopettamista ja samalla esitetään toimia jotka käytännössä vaikeuttavat hallittua ja laillista maahantuloa

näin luodaan uusia markkinoita ihmissalakuljettajille ja ajetaan naisia ja lapsia hengenvaarallisille matkoille tai estetään kokonaan heidän oikeutensa kansainväliseen suojeluun

on muistettava että perheenyhdistäminen ei muodosta niin sanottua vetovoimatekijää niille jotka eivät suojelua tosiasiassa tarvitse sillä vain myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eli todellista suojelua tarvitsevat voivat saada perheensä suomeen perheenyhdistämisen kautta

muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutettu on todennut että esitetyn lainmuutoksen seurauksena toimeentulovaatimus muodostuisi niin suureksi että se tosiasiassa estäisi perheenyhdistämisiä ja olisi siten myös eu direktiivin päätavoitteen vastainen

kansainvälistä suojelua saavat työllistyvät usein ainakin aluksi matalapalkka aloille eli vaikka ihmisillä olisi työpaikka se ei välttämättä matalan palkkauksen vuoksi täytä kiristyviä toimeentulovaatimuksia

ne saattavat vaikeuttaa yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiä maakunnissa sekä heikentää alueiden elinvoimaa ja kiihdyttää väestökatoa

lapsen oikeusjärjestö unicef puolestaan kritisoi esitystä lasten oikeuksien näkökulmasta sillä esityksessä ulkomaalaiset lapset nähdään ensisijaisesti ulkomaalaisina eikä lapsina

esimerkiksi oulaisten ja vihannin asemat pohjois pohjanmaalla hiljenevät osittain kun yhä useampi vuoro ajaa jatkossa niiden ohi

pakolaisneuvonnan mukaan nyt esitetty kolmen kuukauden määräaika hakemuksen jättämiselle on liian tiukka ottaen huomioon pakolaisten vaikea tilanne ja usein heistä itsestään riippumattomat vaikeudet hankkia matkustus tai muita vaadittavia asiakirjoja tai käsittelyn ruuhkautuneisuus

on todennäköistä että esitetyt muutokset sen lisäksi että ne muodostavat kohtuuttomia esteitä perheenyhdistämiselle myös kuormittavat viranomaisia ja oikeuslaitosta käsittelyprosessien ja valitusprosessien takia

jotta yhteysväli saataisiin toimivaksi luotettavaksi ja nopeaksi tarvittaisiin kaksoisraide koko yhteysvälille sillä henkilöliikenne ja tavaraliikenne ovat ruuhkauttaneet välin ja tehneet siitä epäluotettavan

toivonkin että valiokuntakäsittelyn aikana pohditaan vakavasti esityksen järkevyyttä ja inhimillisyyttä ja tehdään siihen tarpeelliset muutokset

on kuitenkin tunnustettava että bussiliikenne ei kykene kokonaan korvaamaan junaliikennettä sillä ne ovat luonteeltaan erilaisia liikennemuotoja ja raideliikenteen positiiviset vaikutukset alueen kannalta ovat linja autoliikennettä suuremmat ja myös raideliikenteen ympäristövaikutukset ovat bussiliikennettä pienemmät

näillä päätöksillä hallitus vaikeuttaa ihmisten elämää ja heikentää alueiden elinvoimaa

mutta mielestäni on aivan oikeutettua kysyä eikö autoveron alennukseen käytettäviä euroja tosiaankaan voisi mieluummin käyttää joukkoliikenteeseen ja perua näitä junaliikenteen leikkauksia

sinänsä vrn toimintaa ja hinnoittelupolitiikkaa voi ja on ihan oikeutettua arvostella mutta se ei oikeuta näitä liikenteen lakkautuksia

jos hallitus siis etenee suunnitelmissaan kilpailuttaa junaliikenne hätiköidysti jo nyt on välttämätöntä että kermankuorinnan estämiseksi toimijoiden olisi kannattavien yhteyksien lisäksi pakko ottaa hoidettavakseen samalla myös kannattamattomia yhteysvälejä

olennainen kysymys tässä on heikentäisikö tämä aloitteen mukainen lakimuutos läpi mennessään abortin saatavuutta ja väitän että näin todellakin varmasti tulisi tapahtumaan

whon mukaan ammattihenkilön kieltäytyminen toimenpiteestä ei saa vaarantaa kyseisten terveyspalveluiden saatavuutta ja me elämme suomessa joka on pitkien etäisyyksien maa

todennäköisesti vakaumuksellisista syistä aborttitoimenpiteestä kieltäytyviä lääkäreitä ja hoitajia olisi erilaisista syistä enemmän kuin keskimäärin erityisesti pohjois pohjanmaalla lapissa länsipohjassa ja kainuussa ja toteutuessaan lakimuutos voi johtaa siihen että aborttia hakevat naiset ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnastaan riippuen

pahimmillaan tämä esitetty lakimuutos voisi tarkoittaa että abortin saaminen riippuisi asuinpaikasta tai että abortit tehtäisiin myöhemmässä vaiheessa kuin nyt

armeijaan pitää kaikkien miesten mennä mutta kenelläkään ei ole velvollisuutta hakeutua sellaiselle alalle jolla raskaudenkeskeytyksiä tehdään

eli asevelvollisuus on kaikkia miehiä velvoittava mutta ei ole velvollisuutta hakeutua sellaiselle alalle jolla abortteja tehdään

toinen iso kysymys on se miten määritellään vakaumus mikä vakaumus on hyväksyttävä ja sitä ei voi sanoa että kristillinen vakaumus tai jokin muu eettinen vakaumus on hyväksyttävä

käytännössä se johtaisi siihen että kun vain ilmoittaa että vakaumuksellisista syistä en voi tehdä niin se silloin riittäisi ja se voisi johtaa siihen että iso osa hoitohenkilökunnasta kieltäytyy koska eihän kukaan tästä toimenpiteestä tykkää ja silloin nämä epämieluisat tehtävät kasaantuvat tietyille ihmisille ja saatavuus heikkenee

haluan vielä loppuun muistuttaa että kätilöliitto vastustaa tätä aloitetta

arvoisa puhemies

hallituksen linjaus on selvästi ideologinen sillä jos tavoitteena on saada säästöä tällä hallituskaudella tai estää tuen tason lasku indeksin kehittyessä negatiiviseksi niin miksi ei voida vain jäädyttää indeksiä kuten täällä on jo tullut aiemmin esille

ennen korkeakoulutus merkitsi hyvin usein varmaa työllistymistä hyväpalkkaisiin töihin ja inflaatio söi lainoja pois mutta nyt korkeakaan koulutus ei takaa työpaikkaa ja inflaatioluvut ovat matalat

lainapainotteisuus vaikuttaa etenkin vähävaraisten perheiden lasten kouluttautumiseen

opiskelija ei voi valita tekeekö töitä opintojen ohella päällä ote opiskelee joutuu valitsemaan tekeekö töitä opintojen ohella ja valmistuminen hidastuu vai keskittyykö täysipainoisesti opiskeluun jolloin sitten joutuu ottamaan lainaa

arvoisa puhemies

on outoa että jatkuvasti muuttamalla tämän erittäin pienen perusetuuden tukikriteereitä pyritään milloin vauhdittamaan opintoja milloin ratkaisemaan kestävyysvajetta milloin estämään oletettua laiskottelua

opintoaikojen lyhentämisessä olennaista on työllisyystilanne laadukas opintojen ohjaus ja opintososiaaliset palvelut sekä mahdollisuus keskittyä täysipäiväisesti opiskeluun

arvoisa puhemies

hallituksen suunnitelmia jo ennestään pienen opintotuen indeksipoistosta ei voi hyväksyä

arvoisa puhemies

parturi kampaajilla jotka ovat yleensä yksityisyrittäjiä pitäisi olla vapaus päättää yrityksensä aukioloajoista ja esimerkiksi itsenäisyyspäivänä pitäisi saada vapaasti kammata juhlijoita ilman kalliita ja hankalia erityislupia

päivittäistavarakaupassa työskentelee todella suuri määrä ihmisiä ja ruokakauppasektorin aukiolot ja liikeverkko vaikuttavat suuresti koko yhteiskuntaan muihinkin aloihin ja laajoihin ihmisjoukkoihin ja työntekijöihin ja heidän perheisiinsä

mikäli ilta pyhä ja viikonlopputyö lisääntyvät päivittäistavarakaupassa aukioloaikojen vapauttamisen myötä on sillä kerrannaisvaikutuksia myös muille aloille ja yhteiskunnan sektoreille

esimerkiksi päiväkotien vuorohoidon tarve kasvaisi ilta yö ja pyhätyön lisääntymisen seurauksena ja se aiheuttaa kustannuksia kunnille ja vaikutuksia perheiden arkeen

lähikauppaverkon edelleen harveneminen olisi erittäin huono kehitys autottomien ihmisten kannalta esimerkiksi vanhusten ja heidän kotona asumisensa kannalta yhdyskuntarakenteen kannalta ja liikenteen aiheuttamien päästöjen näkökulmasta

hyvin todennäköisesti käy näin että lähikauppojen määrä vähenee jos ostovoima ei samaan aikaan kasva sillä jostainhan suurten kauppojen jatkettavien aukioloaikojen asiointi on pois

jo nyt pienillä lähikaupoilla on hyvin vapaat aukioloajat eli esitetyn lainsäädännön muutos aiheuttaa muutoksia erityisesti suuremmille kaupoille vapauttaa niiden aukioloaikoja kun pienten aukiolot ovat jo vapaat

työpaikat saattavat itse asiassa vähetä mikäli muutoksesta aiheutuu pienten kauppojen ja kioskien sulkemista sillä isoissa kaupoissa työt hoidetaan suhteessa pienemmällä henkilöstömäärällä

esitys saattaa johtaa kaupan keskittymiseen edelleen sillä erityisesti jokin iso kauppaliikeketju voi pitää kauppoja auki vaikka yöllä ja vaikka tappiollisesti ja ajaa siten pieniä kilpailijoita ulos markkinoilta